arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kyllä aikaisempina vuosina pohjoismainen yhteistyö ministeriöiden välisellä tasolla mutta myöskin pohjoismaiden vastuuministerien tasolla on ollut hyvin merkittävää esimerkiksi ihmiskaupan vastaisessa työssä syrjinnän vastaisessa työssä

nytkin toivottavasti tämä hallitus sitten valmistelee meidän puheenjohtajakaudellemme myöskin täällä merkittäviä aloitteita joissa voisimme edetä

mielestäni on hyvin huolestuttavaa että hallituksessa ei ole löytynyt tämän enempää kiinnostusta tämän asian keskusteluun

siinä mielessä yhdyn kyllä edustaja maarit feldt rannan huolenaiheeseen ja olen iloinen että ministeri berner on täällä joka on melkein ainakin pohjoismainen ministeri

yleensä sanotaan että dont change a winning team on todella mielenkiintoista että nyt pelkästään taloudellisista syistä päätetään että lasten oikeudet asetetaan toissijaisiksi

me tiedämme kaikki että ne vahvat vanhemmat ja perheet jotka ovat eri tilanteissa kyllä tulevat pystymään vaatimaan lapsilleen enemmän päivähoitoa ja laadukasta päivähoitoa

mutta on olemassa juuri ne ryhmät joissa nimenomaan tarvittaisiin sekä lastensuojelun yhteistyötä että sitä että joku vahtisi että lapset myös ovat osa ryhmää joka psykiatrian tämän päivän tutkimuksen mukaan on kaikkein keskeisin asia lapsen kehitykselle

se on myös meidän hyvinvointimme edellytys

arvoisa puhemies